edelleen vesiliikenteessä on myös se asia otettava huomioon että toisin kuin maatieliikenteessä siellä ei ole nopeusrajoituksia ei ole pahemmin varoitusmerkkejä silloinkaan vaikka vesistöllä olisi nämä niin sanotut merimerkit on yllättäviä kareja ja kiviä nousee esille riippuen siitä mikä on veden korkeus ja silloin nämä riskit onnettomuuksille ovat todella vakavat olemassa

minä näkisin että suomalaisille pitää antaa mahdollisuus selviytyä sotaväestä eikä vapauttaa liian helposti ainakin kaikille heille jotka tahtoisivat suorittaa tämän kansalaisvelvollisuuden

erittäin lämpimästi kannatettava aloite josta toivon että tämä olisi jälleen se siemenperuna joka johtaa siihen että hallitus antaa asiasta pikaisesti esityksen joka toivon mukaan vaikka elämme jo juhannuksen kesää saataisiin vielä mahdollisimman pikaisesti voimaan ja tätä kautta parannettua turvallisuutta vesillä

mutta jos kriisi olisi laaja maailmalla meiltä vaadittaisiin kun meillä on mistä antaa apua muualle sinne missä ei olisi niin laajaa koulutettua reserviä kuin meillä on

kun palattiin tähän suurpetopolitiikkaan niin täytyy todeta että tämä näin väitetään perustuu eu direktiiveihin toisaalta väitetään että se on kotikutoista ongelmaa

joka tapauksessa olemme joutuneet tilanteeseen jossa hyvin merkittävät rahamäärät käytetään petovahinkojen korvauksiin jotka ovat riittämättömiä korvauksia

tästä olen tehnyt kirjallisen kysymyksen muun muassa kuluvalla syyskaudella

paljon järkevämpää olisi toimia talousarvioaloitteeni mukaan että muodostettaisiin suurpetojen tappo kaatorahat takaisin ja näin ollen saataisiin hoidettua järkevällä ja terveellä tavalla tämä suurpetokanta

on viisautta varautua aina hankalimpiin taloudellisiin tilanteisiin nimenomaan tällaisilla puskurirahastoilla niin kuin tässä on tuotu esille

työttömän ihmisen kohdalla on tärkeää että työttömyyden kohdatessa on työttömyysturvaa ja sitähän tällä nyt halutaan nimenomaan varata

vaarana on että meillä tulee metsien käyttöön ja puuhuoltoon tarpeeton katkos joka aiheuttaa työttömyyttä metsäalalla aiheuttaa ongelmia koneurakoitsijoille kuljetusurakoitsijoille

tämän vuoksi olen myös tehnyt asiasta talousarvioaloitteen ja toivon että tähän metsien hyödyntämiseen ja työllisyyttä turvaavaan aloitteeseen kiinnitettäisiin nopeasti huomio

hallitus ja puolustusministeri ovat hyvin tunteneet vastuunsa tärkeästä sektorista

kysyn jalkaväkimiinoihin liittyen

silloin kun aikanaan tehtiin jalkaväkimiinoista luopumispäätöstä jota kovasti vastustin minulle luvattiin että korvaavia järjestelmiä voidaan kehitellä myös kotimaassa

tänä päivänä se on räjähdelaitoksen keuruun varikko

onko mahdollista että täällä voitaisiin kehittää järjestelmiä jotka eivät olisi vaarassa joutua minkään kansainvälisen sopimuksen rajoittamiksi ihan kotimaisena tuotantona

on hyvä että nämä kuntoutusetuudet kuntoutusrahaetuudet lapsilisät lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sidotaan indeksiin

on aivan totta että tässä on kehittämisen paikka jatkossa eteenpäin

mutta tosiasia on myös se että tällä hetkellä opintososiaaliset tuet ovat kuitenkin parempia kuin koskaan tätä ennen vaikkakin ne ovat osaltaan lainapainotteisia

ymmärrän hyvin että opiskelija pelkää lainan ottamista koska ei ole varmuutta minkälainen työtilanne on valmistumisen jälkeen

se että opiskelijat ovat mieluimmin työssä ja vierastavat lainanottoa osoittaa tervettä harkintaa meidän opiskelijoiltamme tänä aikana mutta toisaalta myös opintolaina on tehty mahdollisimman edulliseksi ja sitäkin kannattaa myös vastuullisesti harkita

mutta täysi tunnustus siitä että nämä kuntoutusetuudet ja nimenomaan lapsilisä ja lasten kotihoidon tuet on saatu indeksin pariin

seurujärvi toi hyvin esille rajaturvallisuuden ja huolen siitä että meillä on pitkällä maarajalla vähennetty rajavartijoitten määrää vähennetty rajavartioasemien määrää elikkä rajavartioston näkyvä läsnäolo on vähentynyt

vaikka on elektronista valvontaa tietyillä paikoilla niin siitä huolimatta vain ihminen on toimiva mekanismi joka pystyy toimintoihin ja sen takia pidänkin tärkeänä että meillä on rajavartioasemia ja rajavartioston väkeä rajaturvallisuuden takia kaikkialla riittävästi

tämä on hyvin tärkeä asia turvallisuuspolitiikkaa ajatellen ja niin välttämättömänä perusasiana kuin pidän että kaikissa oloissa ja nimenomaan hyvänä päivänä ja syvän rauhan aikana pidämme yllä uskottavan puolustuskyvyn niin meidän pitää nähdä myös muut turvallisuuden uhat

tällä hetkellä henkilökohtaisesti pidän kaikkein vakavimpana uhkana pandemian uhkaa ja toivon vain että siinä suomi vastaisi huoltovarmuuteen siten että me palauttaisimme rokotetuotannon josta olemme vastuuttomasti luopuneet ja sen sijaan että olisimme vieraista riippuvaisia jos mahdollisesti sattuisimme saamaan yhteiskunnan terveydenhuoltohenkilökunnalle rokotteita olisimme tuottamassa täällä rokotteita luomassa valmiuksia ja sitten kun aikanaan voidaan rokotteita tuottaa niin olisimme viejät osaavia suomalaisia huippuosaamistuotteitten viejiä

kun suomi päätti luopua jalkaväkimiinoista niin kyse oli ratkaisusta jossa tehtiin ainakin valtion budjettiin menoja

meillä ne ovat tarkoin tallessa rauhan aikana ja sodan aikana viime sotienkin aikana neliömetrilleen jokainen miina merkittiin karttaan

nyt jalkaväkimiinoja jotka olivat erittäin edullinen ratkaisu joudutaan pakkotilanteessa jotta uskottava puolustus säilyy korvaamaan kalliilla rypäleaseilla

sitä vastoin joutuisimme jos menisimme rypäleaseet kieltävään sopimukseen entistä kalliimpiin kustannuksiin puolustusmenojen osalta ja samalla entistä vaikeammin toteutettaviin koko maan puolustusta koskeviin ratkaisuihin

terrorismi varsinaisesti kuuluu poliisiviranomaisille siviiliviranomaisille mutta minä näkisin että meillä pitäisi tässä asiassa olla terve järkevä yhteistyö terrorismin torjunnaksi ja sen vastatoimiksi sekä puolustusvoimien että siviiliviranomaisten elikkä poliisin ja rajavartioviranomaisten kesken

arvoisa puhemies

siitäkin on arvioita että ei välttämättä niin kovin paljon vaikka energia on silloin hyvinkin tuhoisaa jos kohti osuu salaman isku

arvoisa puhemies

hallitus on tehnyt mielestäni aivan oikean ja perustellun energiapoliittisen pakettiratkaisun jolleka annan kaiken tukeni

tämä ratkaisu osoittaa sen että suomessa halutaan osoittaa että tässä maassa on energiaa tähän maahan kannattaa investoida ja että tässä maassa on myös työvoimalla työllisyyttä

suomalaisen työn turvaamisessa halutaan osoittaa metsäteollisuuden metalliteollisuuden kaivosteollisuuden osalta esimerkiksi se että energiaa on tässä maassa

mutta arvoisa puhemies koen erittäin hyväksi sen että tähän liittyy metsäenergian vankka osuus

metsät ovat aidosti omaperäinen uusiutuva voimavara joissa tällä hetkellä on erittäin paljon mahdollisuuksia jotka jäävät hyödyntämättä

metsäenergia luo työpaikkoja maaseudulle on parasta aluepolitiikkaa ja samalla edistää myös metsien hoitoa siten että metsät tuottavat parasta mahdollista tukkipuuta

pidän hyvin myönteisenä asiana sitä että kun metsäenergia on näin tuotu esille niin samalla se merkitsee sitä että koko maata pidetään asuttuna elinkeinoilla on mahdollisuus kehittyä kautta koko maan

samalla tieverkosto on saatava sille tasolle jollaista energiakuljetukset maaseudulta sinne missä se jalostetaan energiaksi sähköksi lämmöksi sitten tarvitsevat

pidän tarpeellisena myös sitä että suomen rataverkko niin sanottujen metsäratojen ja vähäliikenteisimpien ratojen osalta tulee myös hyvään kuntoon siten että radat kestävät junien kuljetukset ja että myös kuljetuskalustoa hankittaisiin riittävästi

olen usein tuonut esille sitä että olemassa olevat liikennepaikat joilla on kuormausalueet tulisi säilyttää

arvoisa puhemies

meillähän nyt on ajatus että pitää saada uusia kuormausterminaaleja mutta haluaisin että ne junaliikennepaikat joilla on menneitten vuosikymmenien aikana ollut kuormausalueet olisivat nyt nimenomaan puutavara ja energiapuun kuljetuksiin käytettävissä

pidän todella merkittävänä että muun muassa lapsilisät ja kaikki muu mitä täällä on keskustelussa esille tuotu on vihdoin saatu sidottua indeksiin

tämä on merkittävä asia jonka puolesta on eri vaalikausilla erilaisten hallitusten ollessa hallitusvastuussa paljon puhuttu ja paljon toimittu ja nyt tähän tulokseen on päästy

jos autolla joudutaan kuljettamaan kymmeniä kilometrejä energiamassoja niin samalla ne viedään perille asti

mutta tämä on yksi vaihe josta aina pitää mennä eteenpäin ja mennä kohti parempaa oikeudenmukaisempaa etuusturvaa ja näen että opiskelijoitten kysymys on sitten seuraava ja näin tämä kehitys

nämä voisivat olla siellä entisillä kuormauspaikoilla ilman näitä kalliita uusia kuormausterminaaleja jotka sinänsä ovat hyvä idea mutta pelkään että niistä tulee vaan kalliita kustannuksia ja ne ovat kuitenkin sen verran kaukana että niitä ei riittävästi käytettäisi

keskustelu on päättynyt tähän ryhdytään grisko toisen käsittelyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan sitä on keltaisen värikäsitteluun tai b

ensimmäiseen käsittelyyn ei jatkuu

ilmat säät ovat sellainen asia johon yksilönä tuntee kaikkein vähiten voivansa vaikuttaa

aivan kuten täällä edellä muistaakseni ed

itse olen aikoinaan lukiolaisena multialla tuottanut omaan talouteen koskivoimalla sähkön

muun muassa lapin puun lustojen käyrät osoittavat sen että joskus on ollut lämmintä joskus on ollut kylmempää

ehkä lienee niin että me olemme nyt pikkuisen kylmempään aikaan menossa ihan geologisten vaihtelujen vuoksi

ennen kaikkea auringonpilkkujen vähäisyys saattaa aiheuttaa lähivuosien aikana sen että meillä on hieman viileämpiä kesiä

ilmaston kannalta hyvin huolestuttavia asioita ovat vaikkapa aerosolit jos nämä vaikuttavat golfvirran muuttumiseen sen heikentymiseen

kun olen pohjoismaiden neuvoston ympäristö ja elinkeinovaliokunnan mukana käynyt grönlannissa siellä on väitetty nähdyn tiettyjä merkkejä jotka ovat ilmastonmuutoksesta johtuvia

tämän vuoksi henkilökohtaisesti yhdyn niihin näkemyksiin joiden mukaan me tällä lyhyellä aikavälillä mitä nyt vuosikymmenissä voidaan puhua tarvitsemme lisää kaikkia energiamuotoja joita suomessa voidaan tehdä

erityisesti jos halutaan energiaa paljon ydinvoima on silloin aivan kuten hallituksen kannanotoissa on todettu realistinen vaihtoehto

metalliteollisuudessa puunjalostusteollisuudessa vaikka ne samalla tuottavat energiaa kaikissa näissä tarvitaan energiaa

vanhasen hallitus teki kesällä aivan oikean metsäveropoliittisen ratkaisun jolla haluttiin edistää kotimaisen puun saatavuutta markkinoille ja turvata työpaikat

vaikka nyt tänään uutiset ovat kertoneet että venäjä ei heti aseta puutulleja niin tuo ratkaisu siinä tilanteessa kun vanhasen hallitus sen teki oli oikea ratkaisu

puun energiakäyttöä tulee nimenomaan sahoilta sitä tulee myös kemialliselta puunjalostusteollisuudelta

itse lukiolaisena olen käyttänyt koskivoimaa ja tuottanut sillä sähköä omiin tarpeisiin tosin pakkasaikana tuli öljylamppukin tutuksi

tarvitsemme kotimaista energiaa ja riittävästi

tietenkään kun köyhyyden poistamiseen on pitkä matka niin siihen ei yhdellä askeleella eikä muutamillakaan edes päästä mutta on hyvä että näitä askeleita otetaan

on hyvä että tarkastellaan perusturvan riittävyyttä siten että ihmiset voisivat tulla toimeen mahdollisimman hyvin

minä henkilökohtaisesti näkisin hyväksi jos tätä tarkastelua voitaisiin tiivistää siten että se olisi vaikka kaksi kertaa eduskuntavaalikaudessa joka toinen vuosi silloin saataisiin parempi kuva kehityksestä

kyösti karjulan puheenvuoron jälkeen on hyvä todella yhtyä ajatukseen yleisen asevelvollisuuden arvostuksen nostamisesta

pitäisi sanoa niin kuin utin jääkärirykmentin komentaja valiokunnan vierailulla muutama viikko sitten totesi että meidän pitää lopettaa tämä valitus nuorten heikosta fyysisestä kunnosta koska valtaosa selvä enemmistö nuorista selviytyy ja hyvin

sekä bioenergiapaketti kokonaisuudessaan että myös nyt ensisijaisesti käsittelyssä oleva ydinenergiaratkaisu ovat perusteltuja

sitä tarvitaan paljon ja sillä pitää antaa signaali talouselämälle että tässä maassa on mahdollisuudet investoida myös energiaa paljon kuluttaville sektoreille

metsäteollisuus on keskeisessä asemassa silloin kun puhutaan suomen viennin tonnimääristä samoin on raskas metalliteollisuus

pääosa meidän kuljetuksistamme joudutaan tekemään meritse tai jos tehdään maitse niin silloin ovat matkat vielä pitemmät ja kalliimmat

elikkä kilpailukyvyn vuoksi meidän on tehtävä kaikkemme että suomalaisilla tuotteilla maailman vientimarkkinoilla on markkinasijaa ja silloin energia on yksi ratkaisevan tärkeä tekijä

aivan oikein hallitus on tehnyt bioenergian ja erityisesti puuperäisen metsäenergian osalta ratkaisut jotka ovat järkeviä perusteltuja hyvää metsänhoitoa edistäviä ja työllisyyttä turvaavia ja parasta mahdollista aluepolitiikkaa

henkilökohtaisesti olen koko eduskuntatyöni ajan ollut vakuuttunut siitä että ydinenergia ja muulla tavalla suomessa tuotettu energia tukevat ja täydentävät toisiaan

itse olen aikanaan koulupoikana lukenut öljylampun valossa ja tiedän että sähköttäkin pystyy hyvin tulemaan toimeen mutta kyllä se sähkö ihan semmoinen hyvä asia on olla olemassa kyllä sillä nykyisin monta käyttöä on

minä tein siinä lähistöllä olevasta koskesta lukiolaisaikana sähköä mutta helmikuulla tuppasivat nuo vedet vähän kanavassa jäätymään ja sitten kun kanava jäätyi niin turbiinikanava oli sinne toukokuun alkupuolille saakka sitten jäässä ja sähköä ei voinut sillä tehdä

siksi öljylamppu tuli kovastikin tutuksi

haluaisin tässä yhteydessä myös hivenen nostalgisesti mutta aivan vakavassa käyttötarkoituksessa tuoda esille myös tällaiset pienkosket jollaisessa itsekin tein sähköä kun sen omistaja paikkakunnalta pois silloin muutettuaan antoi minulle luvan käyttää sitä kuten omaa laitosta

haluaisin nostaa myös tämmöiset mahdollisuudet esille ihan vaikean kriisin huoltovarmuudenkin takia mutta myös yhtenä mahdollisuutena jolla osaltaan täydennetään suomalaista sähköntuotantoa

täällä on viitattu siihen että ydinvoimalat keskittyvät ja jos meidän verkostoomme jossakin poikkeustilanteessa tulisi häiriöitä syystä taikka toisesta niin silloin olisi vahvuus että voimakkaasti säännösteltynä elintärkeitä toimintoja esimerkiksi tietoliikenteen osalta voitaisiin hoitaa esimerkiksi tällaisista mikromaalisista koskivoimaloista tai muulla tavalla yksityishenkilöitten ja talouksien itse tuottamana sähkönä

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

on erittäin hyvä että me täällä eduskuntasalissa täysistunnossa aivan kilpailemme siitä kuinka parhaiten käymme poistamaan niitä ongelmia joita köyhillä ihmisillä tässä maassa on